nyt käsittelyssä oleva yleissopimuksen valinnaista pöytäkirjaa koskeva esitys merkitsee tärkeää lisäystä kansainvälisen yhteistyön välineenä lasten aseman parantamiseksi

varsinkin nostetaan esille hammashoito ja ylipäänsä suunhoito että on kohtuutonta jos joutuu odottamaan kymmenenkin kuukautta päästäksensä julkisen sektorin hoidettavaksi

näistä lainsäädännön täytäntöönpanoon kuuluvista asioista on näin ollen myös huolehdittava asianmukaisesti

lainsäädäntötyön tason alentuminen ei vaikuttavaksi turhia kustannuksia tuottavaksi järjestelmäksi on erityisen näkyvässä ristiriidassa maan nykytilanteen kanssa jossa epäolennaisuuksiin keskittymiseen ei ole varaa

pöytäkirjan voimaansaattaminen merkitsee että sopimusvaltion lainkäyttövaltaan kuuluvilla henkilöillä ja henkilöryhmillä on oikeus tehdä valituksia jos nämä katsovat sopimusvaltion loukanneen sopimuksen turvaamia lasten oikeuksia

toimintakulut ovat pysyneet kurissa ja hakemusten läpimenoaikatavoitteet tavoitettiin valtaosin siitä huolimatta että työttömyysturva ja asumistukihakemusten määrä kasvoi huomattavasti maamme huonon taloudellisen tilanteen takia

lapsen oikeuksia turvaavan nyt kansallisesti voimaan saatettavan pöytäkirjan taustalla on sopimusvaltioiden sitoutuminen noudattamaan yleisesti lapsen edun periaatetta

voimme myös miettiä onko kohtuullista ja onko oikein onko se yhdenvertaista ja onko se jopa sydämetöntä sydämellistä se ei ole ainakaan että vaikkapa syöpädiagnoosi annetaan postikirjeellä potilaalle tiedoksi

kolme vuotta jatkunut kohti uutta kelaa ohjelma on saatu päätökseen

on hirveää että sanotaan ettei ole aikaa sen takia että ei ole aikoja ja siitä syystä annetaan syövästä diagnoosi kirjeellä ihmiselle kotiin

joka viides yläasteikäinen tyttö kärsii masennuksesta perheiden tilanne perhepalvelut ovat vähentyneet

esimerkiksi selkeämmät asiakaskirjeet mahdollisuus lähettää hakemusten liitteitä verkossa ja ajanvarauspalvelun käyttöönotto ovat uudistuksia joiden on kerrottu näkyvän entistä sujuvampana asiakaspalveluna

hallituksen esityksen myötä lainsäätäjä on tehnyt ja nyt tekee tärkeän arvovalinnan ja todellisen toimen lapsen riiston seksuaalisen hyväksikäytön aseellisiin selkkauksiin osallistumisen estämiseksi ja muiden yleissopimuksen takaamien oikeuksien turvaamiseksi

sosiaali ja terveysvaliokunta käsitellessään kertomusta on havainnut että kertomuksen tietosisältöä on kehitetty valiokunnan aiemmissa mietinnöissä esitettyyn suuntaan ja tämä on myönteistä erityisesti liitteistä saatavien yksityiskohtaisten talous ja toimintatietojen osalta

voitte kuvitella millainen vastaanotto sillä kirjeellä on

ihminen putoaa tietämättömyyden loukkuun ja hakee apua ja jopa ottaa yhteyttä kansanedustajaan että mitä minä teen nyt kun olen tällaisen diagnoosin saanut

tutkimustyön keskeisiä teemoja olivat toimeentulotukeen liittyvä tutkimus sairausvakuutuksen tulevaisuus omaishoidon tukeminen työelämään osallistumisen vahvistaminen maahanmuuttajien integroituminen sekä kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentumisen ja vaikutusten arvioiminen

sähköisen reseptin ja potilastiedon arkiston toimivuutta ja kehittämistä käsittelimme myös ja totesimme että edelleen seurantaa on hyvä suorittaa jatkossakin kuten myös sen osalta miten valtuutettujen käsittelemät asiat etenevät kelan toiminnassa

tutkimusosasto tuotti tietoa muun muassa kelan hoitaman toimeentuloturvan riittävyydestä ja kelan asiakkaista sekä perusturvan ja toimeentulotuen varassa elävien ihmisten elinoloista köyhyydestä ja sosiaalisesta syrjääntymisestä suomessa ja muualla euroopassa

mutta voimme miettiä kun laitospaikkoja vähennetään ja hoitajia vähenee ja niin poispäin meillä on tälläkin hetkellä liian vähän hoitohenkilökuntaa että millä tavalla tulevaisuudessa vanhuksia valvotaan

verkkoasiointi on jatkuvasti lisääntynyt kansaneläkelaitoksella ja viime vuonna jo yli puolet hakemuksista tehtiin verkkopalvelun kautta

arvoisa rouva puhemies

se helpottaa kansalaisten yhteydenottoja ja toimintamahdollisuuksia

kelan henkilöstömäärät ovat kuitenkin vähentyneet ja sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on käytetty vähän

informaatio ohjaus ei velvoita eikä pelkkien suositusten toteutumista seurata yleensä minkäänlaisen valvontajärjestelmän avulla

lupaprosessien sujuvoittaminen kuuluu hallitusohjelmaan kirjattuihin hallituskauden tavoitteisiin

mielestäni lapsiin kohdistuvissa rikoksissa monesti käsittelyajat ovat kohtuuttoman pitkiä että nuori ehtii kehittyä lapsesta jo hyvin nopeasti

lupahakemus vartijaksi järjestyksenvalvojaksi ja turvasuojaajaksi voitaisiin panna vireille myös sähköisesti eikä henkilökohtaista käyntiä poliisilaitoksella normaalisti edellytettäisi

kehittäminen toki jatkuu kelan toiminnassa että kuinka sitten kaikki palaset loksahtavat paikoilleen

miksi ministeriöissä enkä puhu nyt ainoastaan sosiaali ja terveysministeriöstä halutaan käyttää resursseja suositusten ja ohjeistusten laatimiseen jos niiden soveltamista käytäntöön ei ole alun perinkään tarkoitus valvoa

elikkä varsinkin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulisi käsitellä todella nopeasti ja reaaliajassa että ei yhtään turhaa liikaa odottelua

asiakastyytyväisyyttä tulee turvata jatkossakin ja sen kehittäminen on yksi tärkeä asia joka saralla ja tulee pyrkiä aina vain sitten parempaan

käytännön kentällä esimerkiksi hoivapuolella tai vaikkapa hoiva alan oppilaitoksissa näitä suosituksia luetaan ja niihin ja niiden toteutumiseen jopa luotetaan

syrjäytymisvaarassa olevia nuoria koskevaa kansaneläkelaitoksen tietojenanto oikeutta eri viranomaisille käsittelimme myös

esimerkiksi julkisuudessa tiedotettu ja laajasti esitelty sosiaali ja terveysministeriön ohjeistus edistämme potilasturvallisuutta yhdessä ja ministeriön uudet saattohoito ohjeistukset on rekisteröity ja huomioitu ihmisten keskuudessa

siitä tosiaan keskustelimme ja näemme ja pidämme tärkeänä että hallitus arvioi tehtyjä ehdotuksia huolellisesti ja antaa eduskunnalle tarvittaessa esityksen lainsäädännön muuttamisesta

tällöin jo puolesta yksityisen turvallisuusalan lupa asioiden sähköisestä käsittelystä säästettäisiin yli yksi henkilötyövuosi

toivomme todellakin että asia lähtisi sitten sieltä ministeriöstä sillä tavalla etenemään että nämä asiat voitaisiin sitten jopa lainsäädäntöön kytkeä koska kyllähän se näin on että vieraannuttaminen on todellisuutta

arvoisa rouva puhemies

märkänä ja realistisena rättinä kasvoille tuleekin tämä oikeuskanslerin selvitystyö oppaiden selvitysten ja suosituksiin perustuvan ohjauksen merkityksestä ja täytäntöönpanosta

esityksen tarkoituksena on muuttaa ulosottokaarta siten että postiosoitteen sijasta ulosoton tiedoksiannot tapahtuvat tulevaisuudessa sähköisesti

ja kuten edellisessä puheenvuorossa jo kerroin avioeroriidat ovat monesti niin tulisia ja hankalia että kun siellä kaksi aikuista riitelee niin sen riidan mukana sitten lapsi unohtuu ja lapsihan siinä sitten kärsii

henkilö voi myös kieltää sähköisten tiedoksiantojen toimittamisen ulosotosta asiointitilille samoin kuin lopettaa asiointitilin käytön milloin tahansa silloin tieto kulkee kirjeitse

arvoisa puhemies

on hienoa että vainoaminen saatetaan rikoslain piiriin ja koskemattomuus niin fyysinen kuin myös henkinen tullaan turvaamaan tai takaamaan tapahtuuko sitten niin mutta toivottavasti suomalaisille ihmisille niin miehille kuin naisille

haluan tähdentää esityksen myönteisiä taloudellisia vaikutuksia

arvoisa herra puhemies

tässä hallituksen esityksessä tosiaan ehdotetaan käräjäoikeuden lautamieskokoonpanojen keventämistä ja lautamiesten valintakelpoisuuden yläikärajan korottamista

lisäksi luvattiin tehdä tutkimus tästä itse vainoamisesta stalkingista millä tavalla näitä kokemuksia naiset ovat kokeneet ja kuinka he ovat saaneet apua suomalaisessa oikeusjärjestelmässä

ongelmaksi on osoittautunut erityisesti se kuinka opettaa niitä ihmisiä jotka eivät hallitse vaikkapa pankkitunnusten käyttöä koska henkilökohtaisten tilien kautta opetusta ei tietenkään voi tehdä

missä vaiheessa heidän tilanteensa on jotta he voisivat neuvoa opettaa ja kouluttaa vaikkapa ikäihmisiä joista monella ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä

tähän hallituksen esitykseen sisältyy kuitenkin myös mahdollisia kysymyksiä esimerkiksi se käyvätkö asiakkaat eli niin sanotusti tilin omistajat lukemassa heille saapuneita viestejä asiointijärjestelmästä

tällä esityksellä on näin ollen olennaisesti riittävä tietopohja ja sen vaikutuksia on ehkä arvioitu tarpeellisiksi

eli keskiössä on ihminen kun me kehitämme näitäkin ohjelmia ja tätäkin uudistusta ja se tulee muistaa että me olemme kaikki yksilöitä toiset tarvitsevat enemmän neuvontaa ja apua ja kaikille laitteet eivät ole saavutettavissa

arvoisa herra puhemies

arvoisa rouva puhemies

tällaisia ovat esimerkiksi osa ikääntyneistä ihmisistä ja ne joilla ei ole käytettävissä tietokoneita tai mobiililaitteita vaan jotka joutuvat käymään esimerkiksi kirjastoissa hoitamassa asioitaan

minä itse ainakin kokisin kun ikäihmisiä olen paljon elämässäni tavannut että kokemus tuo varmuutta ja en välttämättä ole ollenkaan siitä vakuuttunut etteikö vanhempikin lautamies voisi olla päinvastoin erittäin pätevä ja omistautunut ja onnistua siinä lautamiehen tehtävässä

on pidettävä huolta siitä että potilaan hoito on järjestetty sillä tavalla että siellä säilyy intimiteettisuoja ja yksityisyydensuoja eivätkä asiat lähde leviämään

tein joku aika sitten espoon valtuustossa aloitteen siitä että hiljaiset tilat palautetaan kirjastoon koska on paljon kirjastoja missä tilat ovat lähinnä tällaista oleskelu ja monitoimitilaa

millaisia todellisia uhkia meillä voisi olla ja mihinkä meidän tulisi suomessa valmistautua ja onko suomessa myös esimerkiksi terrorismiin kytköksissä tai terrorismin h olevien henkilöiden kanssa olevia henkilöitä jotka kulkevat vaikkapa läpi suomen vaihtaessaan maata

me olemme uusien asioiden edessä ja sen takia on hyvä seurata miten tämä lakimuutos tulee tulevaisuudessa myös toimimaan

se on myös hyvin tärkeää näissä hoitoalalla tapahtuvissa raportointitilanteissa että raportit ovat mieluummin sitten niin sanotusti hiljaisia kuin sellaisia että asiat saattavat päästä sieltä sitten myös muiden korviin kuuluviin

arvoisa herra puhemies

edustaja ben zyskowicz kysyi oikein ja hyvin olemmeko tehneet kaikkemme ja voitavamme lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämisessä

ylipäänsä kaikki sellaiset esitykset ovat hyviä missä turvataan kuten esimerkiksi nyt suomalaisen lääketieteellisen tutkimuksen korkea taso

kiitos oikeusasiamiehelle puheenvuorosta

se on hyvin tärkeää korostaa myös opiskelijoiden kohdalla että kun he sinne työelämään rantautuvat niin tietävät sen mikä on yksityisyydensuoja ja sen että meillä kaikilla on siihen oikeus

lakialoite lasten ja nuorten kanssa vapaaehtoistyötä tekevien velvollisuudesta toimittaa rikosrekisteriote työsuhteen alkaessa olisi yksi liike joka olisi otettava käsittelyyn

tämä asia on hyvin tärkeä että me säilytämme myös jonkun paikan meillä missä on rauha ja missä on tyyneys ja missä ihmiset voivat rauhassa lukea ja viettää aikaansa

kuinka se on yhteydessä kohdunkaulan syöpään ja nyt viimeisimpien tutkimusten mukaan muun muassa nielu ja suusyövän kanssa niin tämä viruksen ja suusyöpään

pidän erittäin huolestuttavana että tämä ikääntyneiden ja vanhusten asia ei tunnu tulevan valmiiksi ei eduskunnassa eikä yhteiskunnassakaan

olen huolissani omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien hoivapaikoista kuinka ne toteutuvat ja toteutuvatko ne koska ihmiset ottavat yhteyttä ja kertovat että hoivapaikkaa läheiselle ei löydy ja hoito ei saa olla pelkkää säilöönottoa

kun se saadaan toimimaan mikä olisi erittäin toivottavaa mutta taitaa kuitenkin olla vielä vaikeaa helpottaisi se työnantajia työntekijöiden taustojen selvittämisessä

olisin tiedustellut teiltä hyvä ministeri kun sosiaali ja terveysministeriössä olette ymmärtääkseni linjanneet että suomeen olisi tulossa syöpäcenter tai syöpäkeskus missä vaiheessa tällainen tilanne suomessa on tällä hetkellä

se olisi myös helppoa ja tällä tavalla voisimme vaikuttaa siihen että yhä useampi lapsi ja nuori säästyisi seksuaaliselta hyväksikäytöltä

arvoisa rouva puhemies